arvoisa puhemies

valtion talousarvioesitys ei lupaa kunnille riittävästi rahoitusta laadukkaan perusopetuksen järjestämiseen ja luokkakokojen pienentämiseen

keskeistä tässä uudistuksessa on se että me tuotamme kansalaisille sellaista osaamista jota työelämä tarvitsee ja tarjoamme tilaisuuden osoittaa työssä opittu tutkintotilaisuudessa

kuntien taloudellisten vaikeuksien vuoksi on pelättävissä että useissa kunnissa opetuksesta tullaan säästämään vaikka nuorten pahoinvointi syrjäytyminen ja koulukiusaaminen ovat suorastaan riistäytymässä käsistä

eli selkeytämme eri toimijoiden roolit ja tehtävät näyttötutkintojärjestelmän eri vaiheissa suunnittelusta toteutukseen sekä edelleen järjestelmän arviointiin ja sen kehittämiseen

tarkoituksena on myös pitää huolta siitä että näyttötutkintojärjestelmä tuottaa työelämään sen tarvitsemaa osaamista ja että eri toimijat voivat omalta osaltaan luottaa järjestelmän laatuun

tasaveroisuuden toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja niin ammattitaitoisen opettajahenkilöstön kuin myös oppilashuollon erityis ja tukitoimien osalta

näyttötutkintojärjestelmän kehittämisessä varmistetaan työelämän osallistuminen päätöksentekoon näyttötutkintojärjestelmän kaikissa vaiheissa

työelämän ja opetushenkilöstön edustajista koostuvien arvioijien roolia ja arvioitsijoiden asemaa tarkistetaan suhteessa nykyiseen

epävarmuus lisääntyy entisestään siinä ovatko kunnilla käytettävissä riittävät toimintamallit nuorten ongelmiin puuttumiseen kouluissa

samalla tutkintotoimikuntien tehtäviä käydään läpi niin että niissä nykyistä enemmän korostuisivat näyttötutkintojen kehittäminen ja järjestelmän laadunvarmistus

taloudellisen realiteettien puristuksessa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja riittäviin tukipalveluihin ei aina tunnu jäävän voimavaroja kunnissa

tutkintotoimikunnat kuitenkin vastaisivat edelleen tutkinnon järjestämissopimusten tekemisestä tutkinnon järjestäjien kanssa

tutkintotoimikunnat myös antaisivat vieläkin todistuksen tutkinnoista ja niiden osista mutta nykyistä selkeämmän arvioinnin perusteella

haluankin nyt toivoa ministeri sarkomaalta kun olette jo rivakasti puuttunut lasten ja nuorten pahoinvointiin joka näkyy kouluissa ihan omanlaista toimenpideohjelmaa ikään kuin tällaisena siirtymänä seuraavalle ministerille

puututtaisiin lasten ja nuorten pahoinvointiin nuorisotyön ja perusopetuksen kautta omassa ministeriössänne mutta myöskin sitten tällaisena kattavana ikään kuin toimenpideohjelmana muidenkin ministeriöiden kesken

näyttötutkinnon järjestäjällä tulisi olla riittävät taloudelliset ja ammatilliset edellytykset näyttötutkintojen järjestämiseen sekä riittävä näyttötutkintojärjestelmän ja järjestämiensä tutkintojen asiantuntemus

minusta tämä on juuri sitä mitä me täällä eduskunnassakin odotamme

arvoisa puhemies

näitä tutkintotoimikuntia avustaisi niille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisessa opetushallitukseen perustettava näyttötutkintosihteeristö jota on kovasti odotettu

heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa jossa irtisanomiset ja lomautukset ovat arkea pitäisi erityisesti panostaa ammatilliseen lisäkoulutukseen ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen

miksi siis hallitus pyrkii alimitoittamaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikat

arviointiin tyytymättömällä olisi mahdollisuus hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta joka voisi tarvittaessa määrätä uuden arvioinnin

olen myöskin huolissani siitä että hallituksen painottamat arvot osaamisen kannustamisen ja välittämisen edistämiseksi eivät näy riittävästi vielä aikuiskoulutuksen resurssikehityksessä

toivonkin nyt että näin todella tullaan tekemään

nimittäin ammatillisen aikuiskoulutuksen ja lisäkoulutuksen resurssipainotuksia on ehdottomasti kohdennettava myös työttömyysuhan alle jäävien työmarkkinakelpoisten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseen

arvoisa puhemies

lopuksi haluan myöskin tukea ministeri wallinin ajatuksia joita hän täällä nosti esiin

nimittäin ministeri wallin totesi että nyt on äärettömän tärkeää tehdä näitä liikuntapanostuksia ja kehittää liikuntatointa edelleen kunnissa

toivoisinkin että tällaisella säännöllisellä liikunnalla ja juuri tämän ryhmän liikuttamisella voitaisiin saada siellä ministeri wallininkin tontilla paljon aikaiseksi

monissa kunnissahan on vanhusten ja ikääntyvien ihmisten liikuntakykyä pidetty hienoillakin projekteilla yllä

toivoisinkin että nyt näitä monissa kunnissa kokeiltuja hankkeita voitaisiin pohtia myöskin ministeriössä tarjoaisivatko ne aivan uusia eväitä tähän liikuttamisen alkaneeseen projektiin

siksi me sosialidemokraatit esitimme jo valiokuntakäsittelyssä että eduskunta yhtyisi selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän kannanottoon jonka mukaan suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eivätkä edellytä olennaisia tarkistuksia

lisäksi esitimme että eduskunta edellyttäisi että puolustusmenojen lähivuosien kehitys sopeutetaan taloustilanteeseen parlamentaarisen selontekoryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti

vaikka tänäänkin yleinen tulkinta esimerkiksi nato kirjauksista on ollut että välimatka natoon ei ole tänään yhtään lyhyempi tai yhtään pidempi kuin ennenkään silti toisinkin on väitetty

nimittäin tästä kirjauksesta huolimatta salissa on pitkin päivää todisteltu ja todistettu aika paljon myös toisin

erityisesti kokoomuksen kansanedustajat ovat kunnostautuneet juuri tällä rintamalla ja yrittäneet militarisoida ulkopolitiikkaa

ihmeellisintä kuitenkin on se että juuri ne joiden pitäisi olla hallituksen rintaman riveissä eli ministerit ovat hekin todistaneet toisin

minun mielestäni se on huikea juttu ja se menee tämän eduskunnan piikkiin että te saitte nämä lait täältä läpi ja pidimme pintamme että nämä asiat vietiin läpi

olette kiinnittäneet oikeaan asiaan huomiota eli sosiaalityöntekijöitä ja lastentarhanopettajia tarvitaan lisää ja oppilasarvioita tehdään vielä kun arvioimme ensi vuonna siellä kehysriihen yhteydessä opiskelijasuman purkua joka liittyy sitten korkeakouluopiskelupaikkoihin

sitten käytiin aika räväkkää keskustelua oppisopimuskoulutukseen liittyen ja joitakin näkökulmia siitä jotta en toista liikaa itseäni

te puhuitte todella viisaasti sen takia että täällä on tiettyjä reunaehtoja yhteiskunnassa ja se on varmasti ollut yksi syy miksi oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on ollut vaikeata

toinen näkökulma on se että oppisopimuskoulutukseen liittyy sensitiivisyyttä siitä että meillä on jollakin tavalla sellainen käsitys että me voisimme toimia täällä ihan niin kuin työmarkkinajärjestöjen ulottumattomissa

silti tullaan siihen perusjuttuun että me olemme päättäneet että se on työsopimusperusteista niin kuin ammattiyhdistysliike ja työnantajat ovat kättä puristaneet näin se on

mutta samassa on totta että tulee ennakkojakso jossa ajatus on siinä että nuori voi ennen kuin lähtee tähän vaativaan oppisopimuskoulutukseen vähän haistella tunnelmia sopiiko vai eikö itselle ja myöskin työnantajalla on tämä sama mahdollisuus

siinähän on hyvässä yhteisymmärryksessä toimittu niin tällä sopimuspohjaisen yhteiskunnan kulttuurilla että tämä tutustumisjakso on ei työsopimuspohjainen

sitten jälleen on hyvä sanoa että tämä on niin vaativaa koulutusta että semmoinen ajatus että kaikki suomalaiset nuoret yhtäkkiä rupeaisivat käymään oppisopimuskoulutuksessa ei ole tästä maailmasta

se on henkilökohtaista se on räätälöityä koulutusta ja se vaatii myös työnantajaa erittäin huolella perehtymään koulutustehtävään

se ei ole vain sitä että joku tulee aamulla töihin ja jatketaan niin kuin ennenkin vaan se on koulutustehtävä ja tämä on molemminpuolinen ymmärrys mikä tässä pitää hakea jotta tämä homma toimii

aivan lopuksi oppisopimuskoulutuksesta on vielä hyvä sanoa se että sen takia tähän liittyy niitä ongelmia mistä myöskin edustaja juvonen totesi osuvasti eli tämä on sellaista että tämä ei ole leikin asia

tämä on todella tärkeä hallituksen esitys siitä syystä että kun toisen asteen järjestäjäverkkoa tiivistetään samassa yhteydessä meidän täytyy pitää huolta siitä että jäljellä oleva rahoitus jaetaan mahdollisimman järkevällä tavalla

sitten ihan muutamalla sanalla ihan muihin asioihin

minä totean vielä pekkarisesta joka nyt ei ole muuten paikalla että hän käytti minusta aika epäasiallisen puheenvuoron siitä että meillä loppuvat oppilaitokset siellä missä meillä ei ole verkkoa

kai meistä nyt jokainen ymmärtää että lukio ja ammatillinen koulutus on tärkeää ja meidän jokainen paikka pitää panna käyttöön niin että jokainen nuori voi nämä omalla asuinalueellaan suorittaa

tämä on vaikea ymmärtää mutta minusta on tärkeää että me tunnustamme sen että verkkoa pitää olla sielläkin missä sitä on paljon paljon vähemmän ja varmasti haetaan isompia hartioita

edustaja tiainen puhui kaikille mahdollisuudesta opiskella ja se liittyy siihen kokonaisuuteen josta edustajat heikkilä komi ja modig puhuivat eli tarvitaan myös uusia toimintatapoja vahvistamaan että kaikki opiskelisivat ja se motivaatio säilyisi

nuorten osalta ei tällä lakiesityksellä rajoiteta kenenkään oikeutta osallistua neljänä vuotena lukio opetukseen se ei pidä paikkaansa

aivan lopuksi totean vielä sen että edustaja paloniemi puhuitte tosi hyvin tästä kiusaamisesta ja tulen ottamaan myöskin tällä puolella asioita käsittelyyn ja nyt on hyvä todeta että kiva koulu meillä on menossa meillä on monenlaisia aktiviteetteja siellä puolella

arvoisa puhemies

ja se on iso muutos mutta ohjaa julkisen talouden kestävyysvajeessa meitä siihen suuntaan että lukiolaisesta ja ammatillisen koulutuksen nuoresta välitetään

kun te katsotte näitä lukuja niin kaikilta osin nämä lukioluvut osoittavat myös sen että kaikista lukioista ei valmistuta samalla tavalla mikä voi tulla myöskin yllätyksenä

semmoinen ajatus että nämä keinot olisivat jollakin tavalla vanhentuneita tai nämä olisivat jollakin tavalla käyttökelvottomia tässä ajassa että nyt tarvitaan uusia työkaluja minusta se on ihan hirvittävän huono juttu että annetaan ymmärtää että ei ole järkevää osaamiseen satsata

ja sen takia on tärkeää että me panostamme niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukioissakin siihen että oppilashuollollisin toimin pidetään huolta siitä että lukiolaista viedään siinä koulutuksessa eteenpäin

kiitos valtavan hyvistä kysymyksistä ja hyvästä hengestä joka vallitsee täällä rakennetun ympäristön kysymysten puolella

ja sen takia tämä puoli tulee nyt rahoituksella huolehdittua että järjestäjällä on merkittävä halu pitää huolta siitä että jokainen nuori voisi valmistua

on hyvä sanoa että viime hallituskaudellahan tehtiin parannuksia lakiin jotta voidaan rakentaa korkeampia puukerrostaloja

ja sitä kautta minun mielestä kansanedustaja kasvi oli oikeassa siinä että meidän ei pidä samaan aikaan tehdä hullua hyppyä taaksepäin kun meidän pitäisi tehdä aidosti se osaamisloikka joka tulisi ihan varmasti takaisin

itse pidän sitä koulutuksen näkökulmasta hyvänä rahoitusta ohjaavana seikkana että tulee myös koulutuksen järjestäjälle halua pitää huolta siitä että nuori valmistuu

tämä oli minusta päänavaus koko sille puurakentamisen tuotannolle joka voidaan tuoda kerrostaloasumisen puolelle ja omalta osaltani olen erittäin sitoutunut siihen

nämä eri seikat riippuen siitä puhutaanko ammatillisesta koulutuksesta lisäkoulutuksena puhutaanko oppisopimuskoulutuksesta oppilaitosmuotoisena vai muuna puhutaanko lukiokoulutuksesta ammatillisesta koulutuksesta ovat kriteereiltään hiukan erilaisia siinä miten rahoitus jakautuu

jos leikkimielisyyttä kestätte sen verran niin mielelläni myöskin edistän puurakentamista kaikin mahdollisin tavoin omassa henkilökohtaisessa elämässänikin

mutta tärkeää on myös huomata se että me puutumme siihen keskeiseen kysymykseen että suomessa koulutusta kaikki eivät tällä hetkellä nauti tavalla joka toisi meille myöskin yhteiskunnallisesti enemmän osaamista

nimittäin tämä kohtuuhintainen asuminenhan niin kuin myöskin pia viitanen tuossa totesi lähtee nyt siitä että meidän ongelmamme on ollut se että yhtenäkään vuotena viime laman jälkeen sieltä asti punnerrettuna me emme ole rakentaneet muutamaa sataa vuokra asuntoa enempää valtion asuntotuotantona siis muutamaa sataa

tässä myöskin tulee kannustinlisä niille oppilaitoksille jotka kiinnittävät huomiota aikuiskoulutuksen puolella siihen että koulutetaan erityisesti aikuisia joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa

että siltä osin tällä rahoitusjärjestelmällä pyritään korjaamaan koulutuspoliittisia isoja haasteita ja tarttumaan niihin kun kerran tunnustamme että vähemmän on nyt resursseja käytettävissä

kiitos

ne eivät ole voineet millään tavalla ohjata markkinoiden hintoja

sitten sen jälkeen on ongelmia lainaehdoissa kaavamääräyksissä siinä että ne keskittyvät huonoille alueille edistävät segregaatiokehitystä omalta osaltaan

mutta sitten kun pannaan pöytään parkkipaikat erityisryhmien oikeuksien puuttuminen tai pannaan vaikka pöytään ne paljon puhutut väestötilat niin ei alakaan enää olla tukea

mutta nämä ovat juuri niitä kaikkia joilla tähdätään siihen kohtuuhintaiseen asumiseen ja tämä ei ole ainoastaan vuokra asuntotuotannon ongelma vaan tämä vaikuttaa myös niin kuin virtanen totesi peruskorjauksen ja ylipäänsäkin rakennusten puolella kovan rahan rakentamisessa

edustajat elomaa ja väätäinen kiitos teille myöskin ja hongistolle siitä kysymyksestä miten edetään toisella puolella eli silloin kun ongelmat ovat jo käsissä ja virheitä on tapahtunut

tilanne on erittäin kurja siksi että samaan aikaan kun verot ja nyt myös asiakasmaksut entisestään saattavat nousta perusturva on painunut häpeällisen alhaiselle tasolle

ukkolan puheesta esiin se että kokoomus on vielä kiinni tässä kuuluisassa häkämiehen venäjä venäjä venäjä puheessa joka osoittaa selkeästi minkälaisen ulko ja turvallisuuspoliittisen analyysin kansanedustajat ovat kokoomuksessa tehneet

minun ongelmani on se että aina kun eduskunnassa puhutaan hometalkoista niin minulla itselläni ei ole valtavasti rakennetun ympäristön puolella käytössä näitä pelimerkkejä vaan ne rahat ovat muualla koska useimmiten me olemme tukeneet esimerkiksi homekoulujen korjaamista

laukkaselle että ei siis ihme että osa keskustalaisista kansanedustajista on vähän hämillään ja sen toteaa myöskin puoluesihteeri jarmo korhonen joka totesi että kokoomuksen pyrkimys militarisoida ulkopolitiikka on ristiriidassa hyviä tuloksia tuottaneen kansallisen peruslinjan kanssa

tämä on se kaari jolla me myöskin vastaamme näihin energiapoliittisiin tavoitteisiin jotka ensi vuonna ovat tulossa ja sitä kautta on hyvä sanoa että meillä ei ole valitettavasti rahaa siihen että me tekisimme jotain uutta mutta pitää puuttua kuntotarkastajien ongelmiin

sitten aivan lopuksi on hyvä vielä sanoa sekin että aiesopimuksia tulee tähän tonttiongelmaan heikkilä ja vuokra asuntotuotantoon miten me sitä tehostamme

ja korhonen päätteli siis tästä että kokoomusministerien toistuvat irtiotot presidentti tarja halosen ja pääministeri matti vanhasen linjasta nakertavat suomen turvallisuuspolitiikan uskottavuutta ja herättävät kysymyksiä myös maan rajojen ulkopuolella

se kertoo siitä että meidän tekemämme arvovalinnat ovat olleet selkeästi vääriä

arvoisa puhemies

minusta työttömyyspäivärahojen tason parantaminen on ensimmäinen merkittävä tehtävä jonka olisi odottanut olevan hallituksen listalla